toiseksi euromaiden on haettava rohkeasti nyt keinoja minimoida hyvin asiansa hoitaneiden kuten suomen veronmaksajien vastuut

suomen riistakeskus on riistatalouden kehittämis ja asiantuntijakeskus joka edistää kestävää riistataloutta tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta

hallitus haluaa edelleen jatkaa sitä että pidetään nämä ylivelkaantuneet maat keinolla millä hyvänsä markkinoilla kun nyt olisi aika tehdä se päätös että esimerkiksi kreikka pitäisi pistää hallittuun velkasaneeraukseen

riistakeskus vastaa lisäksi sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä ja suomen riistakeskus on juridiselta asemaltaan itsenäinen julkisoikeudellinen laitos

mitä enemmän me takaamme kreikan vastuita ja velkoja aivan varma on että ne sieltä jonain päivänä realisoituvat

metsästys on eettistä ja vastuullista

riistakannat säilyvät elinvoimaisina ja riistaeläinten aiheuttamat vahingot ovat kohtuullisella tasolla

tämän vapaaehtoistyön jatkuminen on erittäin tärkeää ja se tällä esityksellä on tarkoitus varmistaa ja siitä syystä riistanhoitoyhdistysten toimintaan ei ole tulossa juurikaan muutoksia

olen vähän pettynyt että ministeri urpilainen tänään ei vastannut minun suoraan kysymykseeni onko hän edelleen sitä mieltä mitä hän viime perjantaina linjasi

ehdotettu laki muuttaisi riistanhoitoyhdistyksien ja suomen riistakeskuksen tehtävät vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja uusia haasteita

haluaisin kuulla minkälaiset täydet vakuudet nyt sitten hallituksen toimesta ollaan neuvottelemassa tälle uudelle evmn takuupääomalle

siitä meidän kannattaa pitää kiinni ja pitää huoli siitä että eduskunta viime kädessä antaa sen valtakirjan sinne kun näitä eu päätöksiä tehdään

se on nimittäin ainoa tie jolla me huolehdimme siitä että kansanvalta toimii myöskin euroopan unionin päätöksenteossa jossa on suuri demokratiavaje

nykyisin riistanhoitopiirien toimivaltaan kuuluva metsästyksen kieltämistä ja rajoittamista koskeva normiluontoinen päätös siirretään annettavaksi maa ja metsätalousministeriön asetuksella

yksityistä kansalaista tai yhteisöä välittömästi koskevat hallintopäätökset säädetään suomen riistakeskuksen päätettäväksi maa ja metsätalousministeriön sijasta

suomen riistakeskukselle ehdotetaan siirrettäväksi nykyisin maa ja metsätalousministeriön toimivaltaan kuuluvat kiellettyjä pyyntivälineitä ja menetelmiä koskevat luvat

riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että riistanhoitomaksun ja pyyntilupamaksujen suuruudesta säädetään lain tasolla

lain valmistelun aikana esityksestä pyydettiin laajasti lausuntoja ja hallituksen esitys riistahallinnosta on saanut positiivisen vastaanoton lausunnonantajilta eli heiltä joita tämä tulee koskemaan

syyskuuta suomen riistakeskuksen perustamista ja puolsi esitystä

toivonkin asialle mahdollisimman nopeaa käsittelyä koska tavoitteenamme on saada tämä voimaan vuoden alusta

arvoisa puhemies

jos tuolloin olisi ollut meillä tiedossamme se millaisiin yhteisvastuisiin toisten jäsenvaltioiden ylivelkaantumisen johdosta joudumme väitänpä että suomesta tuskin olisi tullut rahaliiton jäsentä

arvoisa puhemies

päinvastoin tuolloin emun jäsenmailla oli kielto tukea tai vastata toisten veloista

siitä olemme varmasti kaikki todella yhtä mieltä että elinkeinon kannattavuus on erittäin huono ja erityisesti liha alallahan se näkyy nyt sellaisena että sianlihan tuotannosta luovutaan huomattavasti nopeammassa tahdissa kuin jos kannattavuus olisi vähänkin toisenlainen

euroopan unionissa päätettiin muun muassa että alijäämä ja velkakriteerit ovat kaikille yhteisiä

kaupan osuus on kaiken aikaa kasvanut

euroopan unionin komissiossahan on sellainen hanke kuin toimivampi elintarvikeketju eurooppaan ja nyt kysyisinkin ministeriltä miten ministeri on sitä hanketta seurannut koska siinä yhtenä tavoitteena on saada sellainen neuvottelumekanismi jossa heikkojen asemaa tässä ketjussa vahvistettaisiin eli nimenomaan tuottajan asemaa

tästä tulenkin siihen että euroopan unionin yksi suurimpia perusongelmia on yhteisten päätösten huono noudattaminen ja jäsenmaiden sitoutuminen niihin puuttuu

mitä ministeri aikoo tehdä

saada vakuudet espanjalta tai jäädä yhteisvastuun ulkopuolelle

jos eu aikoo palauttaa uskottavuutensa on ensimmäinen ehto se että yhdessä sovituista pelisäännöistä ja päätöksistä pidetään kiinni ja niitä kaikki noudattavat

niiden valtioiden jotka jatkossa täyttävät euron ehdot pitäisi muodostaa rahaliitto eivätkä siihen rahaliittoon mielestäni voi kuulua sellaiset jäsenmaat jotka eivät kerta kaikkiaan niitä euron ehtoja täytä

en puhu erosta eurosta en tietenkään koska suomi täyttää ne ehdot vaan kysymys on siitä että ne maat jotka täyttävät kriteerit muodostavat rahaliiton

silloin me tarvitsemme ryhtiliikettä suomelta saksalta hollannilta itävallalta koska näillä kaikilla mailla on talousasiat kunnossa eli ne täyttävät nämä emun ehdot

jos mitään ei tehdä tulemme näkemään seuraavan vuoden aikana että kyprosta tuetaan sloveniaa tuetaan tehdään kreikalle kolmas paketti espanjan valtio on tullut tukiletkun perään italia perässä ja niin edelleen

hallituksen sisällä näyttää olevan kova kilpajuoksu eri asioiden julkisuuteen saattamisesta

pääministeri kataisen puheenvuoro integraation syventämisen tarpeesta ei kuitenkaan avannut meille tarkemmin mitä hallitus nyt tällä tavoittelee

rahoitus ja pankkikriisi vie helposti yhteisvastuullisuuden lisäämiseen ja olemme jo kuulleet että tulisi pankkiunioni ja seuraavana talousunioni

mutta sitten kysymys liittovaltiosta

siihen tänään emme saaneet pääministeriltä vastausta

mikä on hallituksen suhtautuminen siihen ja mikä on pääministerin oma suhtautuminen

saksassa jo keskustellaan mahdollisuudesta järjestää ensi vuoden syksyn liittopäivävaalien yhteydessä kansanäänestys euroopan unionin liittovaltion eli poliittisen unionin perustamisesta

keskusta vaatii kansanäänestystä suomen tulevaisuudesta

se merkitsee myöskin hyvin helposti hyvinvointipalvelujemme leikkaamista ja harmonisointia eteläisen euroopan tasolle

eli suomi olisi tässä tapauksessa todella suuri menettäjä

reijosen viimeisestä kommentista

tavoitteeni on että sinne saataisiin jatkossa lisää rahaa ja siitä käydään seuraavan kehysriihen yhteydessä helmimaaliskuussa neuvotteluja valtiovarainministeriön kanssa

meillä on nyt puolitoista htvtä lisää käytössä eläinsuojelulain uudistusten valmisteluun ja muihin valmisteluihin eli eläinlääkintäosastolle ja eviraan yhdessä on tämä htv määrä nyt löydetty lisää meidän talon sisältä

siinä kannattaa nyt muistaa että niitä ei saa olla mutta koko alaa ei pidä leimata sillä että alalla on niitä jotka rikkovat säännöksiä

eli tämä pitää aina muistaa että koko alaa ei pidä tällä leimata ja on erittäin tärkeää muistaa että suomalainen sianlihan tuotanto on erittäin korkeatasoista ja valtaosaltaan erittäin hyvin hoidettua

se on aivan normaali euroopan unionissa käytössä oleva järjestelmä johon saa eu rahaa mutta myöskin kansallisia projekteja on käynnissä ja tämän sikatalouden projektin on tarkoitus olla jatkossa nimenomaan eu rahoitusprojekti

eli kysymys on siitä että on aivan normaalia toimintaa menekin edistämiseksi

se on totta että se on erittäin vakava ongelma ja siihen metlan eli metsäntutkimuslaitoksen suunnalta mielestäni ollaan voimavaroja ohjaamassa

olen neuvotellut luomualan kanssa kolmisen kuukautta sitten ja minulle on luvattu toimittaa luomutalli joka tarkoittaa sitä että me saamme suomessa kaikki luomutoimijat yhteen rintamaan toimimaan

sen jälkeen meillä on luomualalle rahaa käytettävissä hyviin hankkeisiin mutta pidän aivan välttämättömänä että ala ensin kokoaa voimansa koska muutenkin ala on hyvin hajanainen

tämä on tänään tullut esitys

täällä on valmiit täytäntöönpanoesitykset joista me tammikuun toisella viikolla istumme alas ja katsomme ministeriössä kenen tehtävänä ovat sitten nämä hallinnon taakan vähentämiseen liittyvät toimenpiteet joista kari kivikon johtama ryhmä teki erittäin hyvän esityksen

ne tullaan panemaan täytäntöön heti alkuvuodesta niin pian kuin mahdollista koska hanketoiminta on menossa ja ihmiset ovat ihan kyllästyneitä kerta kaikkiaan tähän valtavaan byrokratiaan

sanon suoraan että minä nostan joka päivä hattua jokaiselle yrittäjälle joka jaksaa näis sä olosuhteissa suuren kannattavuusongelman kanssa erittäin suuressa epävarmuudessa tilanteessa jossa vielä helposti yhteiskunnan toimesta vaatimukset ovat paljon kovemmat mihin jaksaminen riittää

petovahinkojen korvaaminen

nämä ovat eun luontodirektiivin mukaisesti erittäin tiukasti säädeltynä ja nyt täytyy katsoa onko sille asialle sitten jotain käytännössä tehtävissä mutta helppoa se ei missään nimessä tule olemaan

niin vielä yksi asia

tässä on kerätty kuudesta eri eu jäsenmaasta parhaat käytännöt ja nämä lähtevät nyt toteutukseen kun avaamme valtion tukemat investoinnit

eli tälläkin sektorilla olen puolentoista vuoden aikana tehnyt koko ajan työtä ja laura hänninen joka johtaa eläinten hyvinvointikeskusta on tämän käytännön työlle ja sittemmin abu

työn tehnyt

arvoisa puhemies

täällä edustaja urpalainen lopetti siihen että kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen mutta mitä vapaaehtoisuutta on siinä että on tehtävä selvitykset sen jälkeen tehtävä sote piirit ja valtioneuvosto tekee niistä päätökset

olen itse ollut kolme vaalikautta perustuslakivaliokunnassa seurannut tässä salissa hyvin tarkkaan miten lausuntoihin on suhtauduttu ja minä olen aivan pöyristynyt sanon suoraan siitä keskustelusta joka täällä liittyy siihen lopputulokseen joka perustuslakivaliokunnassa on löydetty

nyt kysyisinkin ministeriltä mitä suunnitelmia hallituksella on edistää sitä että jatkossa tuottajat saisivat siitä elintarvikeketjusta sen osuuden mikä heille kuuluu

tällä hetkellä on kiistaton tosiasia se että siellä kuluttajan pöydässä on kaikkein suurimman osuuden ottanut kauppa vahvuudellaan

jos me tällä tavalla jatkossa suhtaudumme perustuslakivaliokunnan työhön niin ainakin minusta tulee hyvin äkkiä perustuslakituomioistuimen kannattaja

jos kerran perustuslakivaliokunta ei pysty työskentelemään juridisin perustein niin silloin sitä perustuslakivaliokuntaa ei tarvita

toisaalta taas sitten liha alalla ei tällaista yhtälöä ole ja silloin näitä lihayrityksiä kilpailutetaan keskenään ja kauppa ottaa sen suurimman osuuden

arvoisa puhemies

haluan lausua lopuksi kiitokset tästä erittäin asiallisesta keskustelusta joka on ollut varsin monipuolista ja peruslinjaus hyvin myönteistä maaseutua ajatellen

pulliainen aivan oikein totesi että jos tämä viime viikon bioenergiaratkaisu olisi ollut tiedossa silloin kun valiokunta teki mietintöä tästä niin se tietysti olisi tähän vaikuttanut

mutta se vaikuttaa nyt jatkossa sillä tavalla että tämä päätös bioenergiapaketista on kautta aikojen yksi suurimpia maaseutua ja sen elinvoimaisuutta palvelevia päätöksiä eli tämän hallituksen toimista varmasti tällä vaalikaudella maaseutua ajatellen selkeästi tärkein ja merkittävin

jos te kerta kaikkiaan nyt perustatte toimintanne perustuslakivaliokunnassa suhdanteisiin poliittiseen valtapeliin niin silloin se perustuslakivaliokunta ei toimi oikealta pohjalta

hänen toiminnallaan nyt pelastettiin perustuslakivaliokunnan arvovalta se että siellä kuitenkin päädyttiin tulkitsemaan lakia eikä ottamaan kantaa puhtaasti poliittisten suhdanteiden ja tässä tapauksessa hallituksen ja ensisijaisesti kokoomuksen valtapolitiikan mukaan

se onkin sen takia äärettömän tärkeää että meidän pitää tietää päätöksiä tehdessämme mikä niiden merkitys on maaseudun elinvoimaisuutta ajatellen koska siitä me kaikki puhumme

mutta sitten kun me rupeamme tekemään käytännön päätöksiä joiden pitää olla poikkihallinnollisia eli eri hallinnonalojen kanssa yhteisiä niin siinä nimenomaan sitä arviointia tarvitaan että tiedetään mitä se käytännössä merkitsee

päivänselvää on hyvät kokoomuslaiset se että te haluatte tällä suomeen suuret keskuskaupungit kaikki kehyskunnat nurin kaikki maaseutukunnat nurin

ihan lopuksi arvoisa puhemies

eli tätä taustaa vasten se että te hallituspuolueet vielä hallintovaliokunnassa olette kaikki kriittiset näkökulmat poistaneet tästä esityksestä edelleen madaltaa sitä arvostusta jonka voisi ajatella olevan hallituspuolueiden työskentelyssä hallintovaliokunnassa

samaan aikaan meillä on nämä metsät kotimainen energia joka mahdollistaa sen että meitä ei energiapula yllätä

politiikka lähtee rehellisyydestä